tässä vähän aikaa sitten edustaja johannes koskinen käytti erittäin analyyttisen puheenvuoron ja olen samaa mieltä monista asioista joita hän sanoi

on aivan välttämätöntä että tämä menettely vahvistetaan mahdollisimman pian ja että kunnille ei tule uusia tehtäviä ellei siihen tehtävään osoiteta rahoitus täysimääräisesti

haluan todeta kuitenkin että tämä hallituksen kuntauudistus on tavoitteiltaan sama kuin paras hanke mutta toimintatavoiltaan aivan erilainen

arvoisa puhemies

tämä on vaikea ja tuskainen vaikeasti hyväksyttävä asia mutta ei nähdäkseni näistä huonoista vaihtoehdoista ole muuta niin toteuttamiskelpoista kuin tämä mitä nyt hallitus esittää mutta se edellyttää että huolehditaan siitä että ne säästö rationalisointi ja muut toimenpiteet joita kreikalta edellytetään myös toteutuvat ja näitä toimenpiteitä ulotetaan myös muihin maihin jotta tämä kriisi ei leviäisi kovin laajalle

eli kunnilla on keskeinen tehtävä itsehallinnollisena yksikkönä kansanvallan perusyksikkönä ja koska se on ihmisten yhteisö sillä on keskeinen tehtävä peruspalveluiden osalta ja näin se tulee olemaan suomessakin vaikka sote tulisi laajemmalle järjestämisen pohjalle

kuntien tehtävien karsimisessa ja velvoitteiden ja normien purkamisessa tämän rakennepaketin myötä toivottavasti päästään liikkeelle

tässä keskustelun aikana ainakin kolmesti on kielletty se että toteutettaisiin pakkoliitoksia ja minusta se on hyvä asia erittäin hyvä asia

tehtävien karsiminen ei ole kuitenkaan mikään mekaaninen toimenpide että jostakin luettelosta pannaan rasteja ruutuun ja todetaan että tuo tehtävä ei tuo tehtävä joo kyllä vaan kysymyksessä on pitkäaikainen prosessi

hallitusohjelmassa on kirjattu että hallitus toteuttaa kuntauudistuksen toteuttaa ja sitten on määritelty miten kun tämä termi ja mikä on vahva peruskunta

kuntarakennetyöryhmä valmistelee kuntarakennelain ja olen ymmärtänyt että tässä määritellään suomeen kuntarakenne

pitää palveluittain käydä toiminnot ja prosessit läpi

sitä kautta löytyvät myös ne kohdat missä syntyvät suurimmat kustannukset missä tarvitaan normiohjauksen uudistamista missä tarvitaan uutta toimintatapaa missä voidaan käyttää uutta teknologiaa ja niin edelleen

miten se pannaan toimeen jos ette käytä pakkoa

sitten keskusta on esittänyt ja esittää omassa vaihtoehdossaan että pitää käynnistää myös organisoidusti keskustelu siitä mikä on yksilön ja yhteiskunnan vastuun suhde

kiinnitin pääministerin puheessa yhteen seikkaan monien muiden seikkojen ohella huomiota ja se oli se kun hän totesi kuntarakenteeseen liittyen että hallitus laajentaa harkiten omaa toimivaltaansa kuntarakenteen vahvistamiseksi

tässä stmn pääluokassa on se sama heikkous mikä on monissa muissakin ja se on vaikuttavuuden arvioinnin puute

erillisinä tehdyt päätökset saattavat kumulatiivisesti vaikuttaa todella merkittävästi ja tässä tapauksessa lapsiperheisiin kohdistuvat vaikutukset ovat suuret

aiotteko tehdä näiltä osin vaikuttavuuden arvioinnin mitä tämä kokonaisuus vaikuttaa

tässä keskustelussa on puhuttu lapsilisäleikkauksista ja on melkeinpä surullista seurata sitä millä tavalla tätä leikkausta yritetään perustella

tämä on käsittämätön asia koska tämä hallitus vaikka kuntarakennelakia muutettaisiinkin näiltä osin ei ehdi tehdä ensimmäistäkään pakkoliitosta sen takia koska

surullista on seurata myös tätä kotihoidon tuen pakkojakamista ja kokoomuksessa joka innokkaasti ja voimakkaasti korostaa ihmisten valinnanvapautta te voimakkaasti nyt ajatte pakkojakamista

ulla ja se on sidottu kuntarakenne on kuntien pöyry että kuntaliitosselvitysvelvollisuus on sidottu sote järjestämislakiin ja tämän selvitysvelvollisuuden takaraja päätetään vasta erillisellä voimaanpanolailla samassa yhteydessä kun sote järjestämislaki hyväksytään

emme ole pakkoyhteiskunnassa

minkä hinnan on kokoomus maksanut sosialidemokraateille että he hyväksyivät tässä yhteydessä pakkoliitoksen mahdollisuuden

ilmeisesti tämä oppivelvollisuuden ylärajan nosto on joku semmoinen kaupankäynnin kohde ollut

mutta on surullista että tällainen pakkoliitosasia on otettu tässä erittäin sekavassa kunta ja sote tilanteessa vaihtoehdoksi kun mikään ei osoita että sillä saataisiin jotakin positiivista aikaan taloudellisessa mielessä tai muuten

emme me elä pakkoyhteiskunnassa jossa tällaisia keinoja pitää käyttää

surullista toimintaa erityisesti

tästä verotulon tasauksen toimivuudesta tämän lakiesityksen yhteydessä on esitetty melko mielenkiintoisia mielikuvia

kun tehdään yhteiskunnassa suuria uudistuksia valmistelu on tapahtunut yleensä parlamentaarisesti

niinpä olisi syytä paneutua itse kunkin asiaan kantaa ottavan siihen miten tämä järjestelmä toimii

näin on tehty esimerkiksi perustuslakiuudistus ja näin on tapahtunut edellisen kerran kuntalain kokonaisuudistus ja näin valmisteltiin myöskin tässä tapauksessa mutta nimenomaan kokoomus sen viime talvena kaatoi

on eri asia kuulla kuntia se on tärkeä asia mutta nyt kun kuntia kuullaan niin käytännössähän ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun on tehty tämä kuntakarttaharjoitus

siinä ei ole vaihtoehtoisia asioita ei ole muita kunnallishallinnollisia ratkaisuja ja tietysti tässä kuntien lausuntopyynnössä on oltu aika ystävällismielisiä ja on helpotettu vastaamista kun kysymykset ovat hyvin johdattelevia

minulle tulee mieleen aikaisempi opettaja joka terveysopin kokeissa antoi hyvin hyvän kysymyksen ja vähän samaan tapaan vastataan tähänkin

ovatko vitamiinit terveellisiä ja miksi ovat

valiokunnan mietinnössä todetaan että keskeisenä tavoitteena on parantaa rekisteröityjen parien perheessä elävien lasten oikeudellista asemaa

tätä oikeudellista asemaa on hyvin perustellusti ja laajasti käsitelty mutta kyseessä tässä kokonaisuudessa on kuitenkin laajempi näkökulma

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä puheenvuorojono näyttääkin menevän ennakoitua nopeammin hyvä näin

kyseessä on tässä lakiesityksessä osa siitä ketjusta joka on jatkunut vuosia ja siitä yhteiskunnallisesta kehityksestä johon tänä iltana tässä keskustelussa on viitattu

kun katsoin hallintovaliokunnan mietintöä tästä valtionosuusleikkauksesta niin jäin vähän ihmettelemään että aika vähällä käsittelyllä hallituspuolueet ovat tämän sivuuttaneet

esityksen taustalla ovat tällä vuosikymmenellä tehdyt lakiuudistukset ja yhteiskunnallinen kehitys

siinä nähtiin se että investoinneilla voidaan vauhdittaa talouskasvua merkittävästi ja siinä erityisesti nähtiin pohjois suomen kasvumahdollisuudet

tämä on aika rutiininomaisesti ohitettu ja tämän asian merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen tai sen arviointiin on varsin vähän kiinnitetty huomiota

keskeiseen rooliin nousi valtio

valtion perusinvestointien kautta pystyttiin teollistamaan pohjois suomea ja sitä kautta taloudellinen kasvuvaikutus myös koko maahan oli merkittävä

tuntuu siltä että välillä eikä vain välillä vaan kaiken kaikkiaan hallituksella on unohduksissa se mikä kunta perimmältään on

esimerkiksi kaivosteollisuus mekaaninen puu matkailu ruuantuotanto ja bioenergia ovat keskeisessä roolissa mutta jotta se kasvupotentiaali pystytään täysimääräisesti hyödyntämään se edellyttää sitä että tietyt perusinvestoinnit saadaan aikaan ja se edellyttää myös panostusta koulutukseen

voi kysyä perustellusti onko meillä malttia vaurastua haluammeko ottaa ne kasvupotentiaalit vastaan jotka meille tarjoutuvat

kunnassa ihminen voi vaikuttaa asuinympäristönsä asioihin ja päätöksentekoon aivan niin kuin meidän perustuslaissamme todetaan

toisinaan tässä yhteydessä on perustellusti puhuttu niin sanotusta salamiteoriasta eli viipaleteoriasta eli pala kerrallaan edetään tiettyä tavoitetta kohti

kunnallinen itsehallinto on ollut hyvinvointiyhteiskuntamme voimavara ja se on ollut keskeinen tekijä siinä että olemme pystyneet myöskin erilaisista kriiseistä selviytymään

yksi pala ei näytä kovin isolta mutta aina edetään sitä tavoitetta kohti ja tämä lakiesitys on yksi pala tässä ketjussa

sitten siinä on myös verovähennysten kompensointia eli todellista uutta rahaa ei käytännössä ole

nyt kun pitkän aikaa kunnille on annettu uusia tehtäviä niin kuin tänäkin päivänä olemme käsitelleet ja samanaikaisesti ei ole huolehdittu siitä että näitä vastaavat resurssit ovat käytettävissä tämä on asettanut kunnat ja kunnallisen itsehallinnon varsin haasteelliseen asemaan

tämä ketju kokonaisuudessaan josta tämä lakiesitys on yksi osa on murentanut ja murentaa perinteistä perhekäsitystä

valiokunnan mietinnössä todetaan näin

arvoisa puhemies

nyt tässä budjettilakina käsiteltävässä lakiesityksessä leikataan jälleen kuntien valtionosuuksia

valiokunta toteaa että vanhemmuuden sekä äitiyden ja isyyden käsitteillä on keskeinen asema perhelainsäädännössä ja niillä on myös yleistä yhteiskunnallista merkitystä

jos me käymme keskustelua verotaulukoista ja niihin liittyvistä indeksitarkistuksista niin jos indeksitarkistukset tehdään silloin todetaan että verotus pysyy ennallaan mutta jos indeksitarkistuksia ei tehtäisi niin moni varsin isoäänisesti sanoo että verotus kiristyy

kuten hallituksen esityksessä todetaan näiden käsitteiden avulla jäsennetään ihmissuhteita joiden kautta lapsi syntyessään kiinnittyy ympäröivään yhteiskuntaan ja saa elämälleen juuret

valtionosuudet ovat keskeinen osa palveluiden rahoitusjärjestelmää ihmisten tarvitsemien hyvinvointipalveluiden rahoitusjärjestelmää

mutta jos kuntien valtionosuuksissa tehdään lain mukaiset indeksitarkistukset niin todetaan että nyt saavat kunnat lisää rahaa vaikka sehän on kompensointi hintojen noususta

mutta tämän kirjoituksen jälkeinen johtopäätös minulla on toinen kuin lakivaliokunnan enemmistöllä

nyt olemme siinä tilanteessa että kun leikkaukset kohdistuvat kuntien rahoituksessa nimenomaan valtionosuuteen kunnat joutuvat varsin eriarvoiseen asemaan

onko se vähän sitä tarpeenmukaista arviointia

arvoisa puhemies

kun katsoin tätä mietintöä ja hallituksen esitystä niin tähän vaikuttavuuden arviointiin ja kuntien eriarvoistumiseen kiinnitetään hätkähdyttävän vähän huomiota

tässäkin voisi todeta sen että nyt kun tämä tarveharkinta tästä työttömyysturvasta poistuu niin ei tässäkään kannattaisi sitä tarveharkintaa nyt käyttää vaan puhua niin kuin se asiakokonaisuus on

on tullut tässä keskustelussa esille että lapsen oikeudet voidaan turvata myös muilla oikeudellisilla toimilla

kun tässä on taustalla vielä se että tämän vuoden alusta poistettiin kiinteistövero verotulon tasausjärjestelmästä se vaikutti kuntien eriarvoistumiseen todella paljon ja kun se tähän vaikuttaa se vaikuttaa ihmisten tarvitsemiin palveluihin

puutuin tähän asiaan jo lakiesityksen lähetekeskustelussa samoilla perusteilla kuin nytkin ja tulen tämän lakiesityksen toisessa käsittelyssä äänestämään tämän lakiesityksen hylkäämisen puolesta

olisi syytä arvioida tätä kuntien rahoitusjärjestelmää jo perustuslain näkökulmasta

kun katsomme sinänsä perusteltuja kuntaliitoksia jyvässeudulla ja hämeenlinnan seudulla niin miksi nimenomaan hämeenlinnan ja jyväskylän talous on varsin suurissa vaikeuksissa

arvoisa puhemies

kuntien taakka noin yleisesti alkaa olla aika lailla suuri ja monissa kunnissa kestämätön

arvoisa puhemies

tässä on myöskin välineitä

meidän pitäisi pystyä viemään eteenpäin normien tarkastelua missä asioissa voisimme joustaa niin että palvelut pystyttäisiin järjestämään tehokkaammin

sotilaallisen maanpuolustuksen osalta valiokunta lisää miljoona euroa kertausharjoitusten lisäämiseen

toinen on sitten maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen

toinen asia joka vaikuttaa kuntien talouteen jonka haluan mainita tässä josta ei ole liikaa puhuttu vaikka on paljon puhuttu on tietojärjestelmien yhtenäistäminen

viime vuonna hyväksyttiin tietohallintolaki joka antoi varsin vahvoja valtuuksia ja toimintamallia viedä asiaa eteenpäin mutta ei hallitus kovin aktiivisesti tässä ole toiminut jotta tietojärjestelmät jotka ovat kunnissa ja kuntayhtymissä olisivat mahdollisimman yhteentoimivat

tavoitteena on että organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistetaan tasapainoinen puolustusbudjetti jossa voidaan kohdentaa riittävät resurssit puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen

arvoisa puhemies

toivon ja vetoan hallitukseen että tarkasteltaisiin kuntien eriarvoistumista ja kuntien todellisia mahdollisuuksia suoriutua tehtävistään

tämä puolustusvoimauudistus tulee vaatimaan myös resursseja ja kustannuksia ja tämä asettaa oman haasteensa

on tietyllä tavalla siirtymäkausi jolloin tiettyjä toimintoja joudutaan alentamaan ja siinä tilanteessa on erityisen tärkeää että pystytään turvaamaan puolustusvoimien toimintakyky kaikissa tilanteissa

tässä suoriutumisessa monien tutkimusten mukaan ei ole hyvä lääke se mitä hallitus patenttilääkkeenä markkinoi että tehdään vain kuntarajojen siirtämisiä

kertausharjoitusten supistuminen vaikuttaa valiokunnan mielestä nopeasti sodanajan joukkojen osaamiseen ja suorituskykyyn sekä reserviläisten maanpuolustustahtoon ja yleisestikin maanpuolustustahtoon

juuri tästä syystä jotta nämä kertausharjoitukset pystyttäisiin tietyllä tasolla turvaamaan on tämä määrärahalisäys

valiokunta kantaa huolta myös kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä

valiokunta pitää tässä tilanteessa erittäin tärkeänä edistää teollisuuden vientiä ja kansainvälistymistä talousarvioesityksen kirjauksen mukaisesti jotta kotimainen teollisuus pystyy hyödyntämään avautuvia eurooppalaisia markkinoita

arvoisa puhemies

puolustusmateriaalihankintojen osalta valiokunta kiinnittää huomiota siihen että sodanajan joukoille siirtymäkauden aikana muodostuvaa materiaali investointien vajetta tulee kuroa kiinni uudistuksen jälkeen niin että käytettävä materiaali vastaa mahdollisimman hyvin toimintaympäristön edellyttämiä suorituskyvyn vaatimuksia ja uudistettuja toimintatapoja

valiokunta toteaa myös samalla että puolustusmateriaalin kustannuskehityksessä kehitys on yleistä hintatasoa nopeampaa

mpkn järjestämänä koulutusvuorokauden hinta on huomattavasti edullisempi ja tämä vaikuttaa myös merkittävästi maanpuolustushenkeen jonka turvaaminen ja vahvistaminen tässä tilanteessa on erityisen tärkeää

arvoisa puhemies

tässä käsittelemme periaatepäätöstä ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ja sijoittamisesta pyhäjoelle fennovoiman hakemuksen perusteella ja valtioneuvoston esityksen perusteella